on ensisijaista että nämä ensisijaiset etuudet se on ensisijaista tosiaankin ovat niin hyvällä tasolla että ihminen ei valahda sinne toimeentulotuelle

silloin minun mielestäni siinä on semmoinen kannustavuuselementti ja semmoinen ihmisarvon elementti että jokainen voi saada siitä ensisijaisesta etuudesta sen toimeentulonsa ettei tarvitse turvautua näihin viimesijaisiin keinoihin

kerroin vain mitä tapahtui ja kerroin sen että meillä on ollut resurssi ii työryhmä joka on hyvässä hengessä vienyt työsuojeluasiaa eteenpäin

me olemme hallituksessa sitä mieltä että dialogi kolmikannan kanssa on tarpeellista ja sen pohjalta on päätökset yhteisymmärryksessä tehty niin työsuojelun alueellisesta organisaatiouudistuksesta kuin myöskin sen muusta järjestelystä

jos me tekisimme samanlaisen työuran kuin muissa pohjoismaissa niin meillä perusturvan rahoitus olisi varmasti aivan pitkäjänteisesti hyvin hoidettu

tennilän kanssa että kyllä ikääntyneitä työntekijöitä tarvitsee nykyistä paremmin kohdella jotta he jaksaisivat työssä

miksi te ette sitä kritisoi

ovatko ne sitten jotka ovat kansaneläkkeellä terveempiä niin että heidän pitäisi sitten kaikissa oloissa tehdä pitempi työura

tästä on hallitus sopinut nyt tässä paperissa työmarkkinajärjestöjen kanssa että nämä järjestöt perustavat tällaisen yhteisen ryhmän jossa työelämää ruvetaan katsomaan sen sisältöä ja laatua

kysyn teiltä tätä

vanhempainvapaajärjestelmää on uudistettu viime vuosina siitä näkökulmasta että perheillä olisi parempi mahdollisuus yhdistää perhe elämä ja työ

sosiaali ja terveysministeriö ja työministeriö me yhdessä ministeri cronbergin kanssa katsomme hallituksen puolelta mitä vielä voimme tehdä konkretiaa

erityisesti on otettu huomioon tämä isyyden parempi huomioiminen että isillä olisi mahdollisuus olla enemmän lastensa ja perheensä kanssa

jos kunnat eivät tällä rahalla pysty paremmin työllistämään kuin nyt niin silloin on vika kyllä kunnissa jossakin asiassa

tämän vuoden alusta tämä hallitus on tehnyt isyysvapaaseen kahden viikon pidennyksen juuri näistä syistä

sitten täällä kysyttiin mikä elvytystoimi

viime kaudella tehtiin perhevapaauudistus jossa osittain parannettiin nais ja miesvaltaisten alojen kesken tätä tasausta ja nyt istuu maria kaisa aulan johtama vanhempainvapaatyöryhmä jossa katsotaan laajemmasta perspektiivistä tätä vanhempainvapaata

no tämähän annettiin elvytyspaketin yhteydessä

yrittäjä jolla on kokemusta täällä ed

en lähtisi tässä sellaiseen kuukausikikkailuun jota olen nähnyt julkisuudessa vaan katsottaisiin aidosti mikä on se lapsen etu ja se lapsen etu etunenässä mentäi siin uudistamaan vanhempainvapaajärjestelmää

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

vastaan tähän siten että ministeri risikolle kuuluvat sinänsä nämä palvelut

mutta tämän sosiaaliturvan osalta johon tuossa viimeksi viitattiin voin vastata että kyllä perheet tarvitsevat paitsi hyvin monenlaisia palveluja myöskin sosiaaliturvaa

mutta tältä osin vastaan että järjestöthän neuvottelivat erittäin suuren paketin kaikkiin näihin aktiivitoimiin jotka liittyvät työttömien aktivointiin

nämä ovat niitä vaihtoehtoisia malleja että perheet voivat aidosti valita yksityisen hoidon tuen osalta kotihoidon tuen osalta

nehän myöskin vaativat rahoitusta ja tämä asia oli meillä juuri tänään esillä että me saamme sosiaalitupon rahoituksen seuraavissa budjettineuvotteluissa sitten luuksi ja lihaksi ja lainsäädännön tänne eduskuntaan

työterveyshuolto kuuluu sinänsä ministeri risikolle joka voi jatkaa tästä

minä sanon että yhteiskunnassa suuri ongelma mikä nyt näittenkin nuorten miesten kohdalla on ollut on masennussairaus elikkä depressio

siellä on hyvin usein taustalla depressio ja siihen on nyt entistä enemmän kiinnitettävä huomiota niin työterveyshuollossa kuin työsuojelun henkisen puolen alueellakin mikä on meillä nyt tapetilla erityisesti

mehän olemme käynnistäneet koko vaalikauden mittaisen masto hankkeen joka nimenomaan masennukseen haluaa erityisesti tarttua

mutta työterveyshuolto sinänsä on ministeri risikon

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tunnen alaa jonkun verran

todellakin nyt palautekeskustelussa olevan lakiesityksen tavoitteenahan on edistää työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia tehdä työtä

kyllä minä näen sen vakavana tilanteena silloin jos hammaslääkäripula on alueellisesti niin voimakasta kuin nyt on tiedossani

luotan siihen että opetusministeriö tekee tässä kaiken voitavansa ja sosiaali ja terveysministeriö tukee kyllä tässä asiassa ministeri sarkomaata

minä uskon että me löydämme tässä sellaisen ratkaisun joka tyydyttää

liian usein meillä suomessa nähdään edelleen työmarkkinoilla oleminen kahden vaihtoehdon politiikkana

joko täysillä mukana tai sitten kokonaan pois

kyllä näyttää siltä että tämä koe että siellä ei ole omaa koulutusta on nyt katsottu loppuun ja siellä täytyy olla koulutusta jotta myöskin itä suomen terveyskeskuksiin saadaan hammaslääkäreitä

me tarvitsemme kyllä joustavampia vaihtoehtoja ja tällä lakiesityksellähän pyritään nyt osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla parantamaan tai parantamaan mahdollisuutta palata sinne työmarkkinoille

tähän tutkimukseenhan eivät ole vielä ehtineet tulla mukaan nämä korotukset joita tällä vaalikaudella on runsaasti tehty koska osa niistä on tehty tämän vuoden alussa kuten pienimmät äitiys isyys ja vanhempainrahat monilapsisten perheitten lapsilisä ja kotihoidon tuki yksityisen hoidon tuki

tämä laki siis parantaa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia jättää eläkkeensä lepäämään ja saada eläkkeensä ilman työkyvyn arviointia uudelleen maksuun jos se työnteko päättyy tai työtulot vähenevät laissa olevien ansaintarajojen mukaisesti

tämä on erittäin suuri korotus suomen tulonsiirtohistoriassa ja sehän koskee kaikkein pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainrahoja pienintä sairauspäivärahaa ja myöskin pienintä kuntoutusrahaa

nyt tietysti sitten lapsiperheitten tilanne ei jää sillä tavalla jälkeen kun hallitus on jo päättänyt näistä indekseistä jotka tulevat lapsilisiin kotihoidon tukiin pienimpiin äitiys isyys ja vanhempainrahoihin ja yksityisen hoidon tukeen

tätä lakia sen voimassaoloaikana seurataan ja katsotaan kuinka se edistää työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön palaamista ja tämä on siinä mielessä seurannan alla kuten täällä on toivottu esimerkiksi ed

tennilän kanssa siinä että meidän pitää edetä tämän perusturvan kehittämisessä

tämähän on siinä mielessä aivan uusi perhepoliittinen ote tai ase tulonsiirroissa että ensimmäistä kertaa nämä tulevat nyt kuluttajahintaindeksin piiriin jolloinka tämä jälkeenjääneisyys ei tapahdu siinä määrin kuin tähän mennessä on tapahtunut

ensi vuoden budjetista totean että myöskin kotihoidon tuki ja monilapsisten perheitten lapsilisät nousevat ja yksityisen hoidon tuki

meillähän on nyt se tilanne että työikäisen väestön määrä suomessa vähenee ja työuria on pidennettävä

lapsiperheitten tuet tulonsiirtojen osalta ovat monella tavalla ensi vuoden alusta korottumassattävä kysymys on tällä kertaa loppuunkäsitelty

oli sitten kysymys kaikista väestöryhmistä niin kyllä me tarvitsemme merkittävämpiä panostuksia työ ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen kuin nyt on tehty

hallitus on tehnyt linjauksia tässä suunnassa jo ja on otettu askeleita niin kuin tiedätte lainsäädännössä sekä aktivointiin että pidempiin työuriin

meillä on ollut runsaasti erilaisia ohjelmia

nyt on hyvä että katsotaan ne ohjelmat että ne hyvät käytännöt saataisiin entistä enemmän siirrettyä sinne työpaikkojen arkeen

kyllä meillä on ollut monenlaista veto ohjelmaa ja muuta sellaista mutta se siirtäminen sinne työpaikan arkeen on se avainkysymys

työssäjaksamista voidaan edistää muokkaamalla työtä ja työjärjestelyjä työntekijöille sopiviksi ottaa huomioon nykyistä paremmin elämäntilanne voimavarat ja niin edelleen

tämä vaatii luonnollisesti myös työnantajilta hyvin paljon työolojen kehittämisen saralla mutta uskon että tässä töitä tehdään vähän joka suunnalla ja että tässä on realistiset edellytykset työurien pidentämiseen

te ammattilaisina tiedätte mitä tarkoittaa tämä kuntoutus ja ettei siinä pompotella ja että selvästi on yksi taho joka ottaa vastuun kuntoutuksesta ja näin juuri nyt tätä työtä tehdään sata komitean puitteissa

siihen saatiin budjetissa uutta rahoitusta

meillä on tutkimuksia joiden mukaan tiedämme että ihminen jaksaa työssään jos hän on terve tietenkin mutta osaa tehdä työnsä ja kokee sen ennen kaikkea mielekkääksi

monelle työ antaa siihen elämään sisältöä viittaan nyt käsillä olevaan tämänpäiväiseen lakiin ja työyhteisö muodostaa semmoisen sosiaalisen verkoston johon kiinnitytään

kyllä silloin kun työpaikat parhaimmillaan tavoittavat puolet väestöstä siis tämmöinen työterveyskäyttäytyminen miten siellä työssä organisoidaan puolen suomalaisista asioita vaikuttaa siihen kokonaistyöhyvinvointiin

todellakin nyt on selvityshenkilö tekemässä tätä alueellistamisselvitystä jossa paikkakuntakohteina ovat oulu ja kuopio

todellakin tämän vuoden alusta saimme tämän historiallisen uudistuksen elikkä apurahansaajat tulivat sosiaaliturvan piiriin ja sehän kattaa eläketurvan työttömyysturvan osittain ja sairausvakuutusturvan tapaturmaturvan ja siinä on vielä ryhmähenkivakuutus

molemmilla näillä paikkakunnilla on vahvaa osaamista hyvät yliopistot monipuolinen koulutus elinkeinoelämän rakenne hyvät liikenneyhteydet ja me katsomme sitten kun tämä selvitys on valmis tämän sijoitusvaihtoehdon

se vaikuttaa tuottavuuteen ne kulkevat käsi kädessä ja menestyvä yritys kyllä panostaa varmasti yhä enemmän henkilöstönsä työhyvinvointiin ja myöskin toisinpäin

täytyy sanoa tässä yhteydessä jo että henkilöstön kannalta monipuolisia järjestelyjä voidaan käyttää ja samalla siirtymäajan osalta turvaamme lääkehoidon ja tämän kaiken turvallisuuden

mutta tässähän on kyse siitä että järjestelmä on uusi

seurauksena siitä hyvinvoinnista ovat vähäisemmät sairauspoissaolot työkyvyttömyyseläkkeet vähäisempinä ja vähäisempi tuottavuuden aleneminen

me katsomme kokemuksia tästä on nyt vasta täyden kahden kuukauden kokemukset ja katsomme millä tavalla tätä järjestelmää pitäisi kehittää onko muitakin kehittämistarpeita kuin tämä

kyse on nyt uudesta lääkealan keskuksesta ja tämä koskee ainakin seitsemää olemassa olevaa laitosta

arvoisa herra puhemies

kelahan järjestää psykoterapiakuntoutusta harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoista

tämä kysymys on loppuun käsitelty tässä ja seuraa kysymyksiä edustaja pertti virtanen

nyt kaikki on

toistaiseksi niiden tietojen mukaan jotka minulla on käytettävissä kyllä ovat tyytyväisiä olleet apurahansaajat sekä saamaansa palveluun että myöskin tähän turvaan

on syytä tarkastella tätä kyllä juuri siitä näkökulmasta mitä edustaja esitti

psykiatrinen diagnoosi ja hyvä käypä hoito pitää olla mutta ei suinkaan tällainen edellytys

tämä kysymys on loppukesällä ja kyselytunti on päättynyt j

sen sijaan potilaan kokonaistilanne ja muu tällainen vaikuttaa tähän psykiatrisen kuntoutuksen saamiseen

tähän mielenterveyskysymykseen vastaan omalta osaltani oman sektorini puolesta niin että meillä on menossa lainsäädäntötyö siitä että psykoterapiakuntoutuksen lakisääteistäminen tulee jotenka tämä kelan harkinnanvaraisuus siitä poistuu

jos laitatte paperille niin vastaamme kirjallisesti mielellään tämäkin loppuunkäsitelty mutta edustaja mielellämme

sihdon kysymykseen koska terapian saaminen niin että se saataisiin hyvin varhaisessa vaiheessa että ne jotka siitä hyötyisivät varmasti sen sitten saisivat on ollut hyvin ongelmallista

siihen on saatu lisärahoitusta budjettiin jotenka kaikki ne jotka hyötyisivät tästä psykoterapiakuntoutuksesta toivon mukaan sen jälkeen sitten sitä saa

arvoisa herra puhemies

pulliainen hyvin terävästi täällä huomautti että nythän on deflatorinen kehitys että nyt puhe näistä indekseistä siinä mielessä tähän ajankohtaan ei ihan istu

mitä tulee näihin mielenterveyspotilaisiin joista ed

me olemme tehneet osasairauspäivärahaan lainsäädäntömuutoksen joka juuri edistää sitä että mielenterveyspotilaille ei tulisi liian pitkää aikaa olla siellä kotona vaan he voisivat mahdollisimman nopeasti ilman sitä pitkää karenssia joka meillä on ollut palata osittain työpaikalleen

kuntoutuksen harkinnanvaraisuuteenhan on tehty jo muutos

meillähän on menossa nyt kaksi työelämään liittyvää isoa työryhmää ahtelan työryhmä ja sitten rantalan työryhmä jotka molemmat ovat tällä samalla sektorilla

ahtelan työryhmä keskittyy erityisesti työterveyshuollon ja työpaikan terveydenhuollon työelämän sisältöjen ja työhyvinvoinnin alueille siihen miten voisimme varhaisemmin työterveyshuollon puolella tukea työntekijää mieluummin kuin siten että ollaan jälkijunassa korjaavassa hoidossa etukenoon sinne työpaikoille menoon

jotta voitaisiin nykyistä pitempiä työuria tehdä se vaatii hyvin monia erilaisia toimenpiteitä

siinä työnantajat ja työntekijäjärjestöt ovat mukana niin kuin yleensä meidän eläkepoliittisissa linjauksissamme niitä tehdään hyvin kolmikantaisesti työmarkkinajärjestöt ja työnantajajärjestöt

kyllä paljon tehdään kolmikantaisesti näitä linjauksia

mitä tulee tähän aikuiskoulutustukeen niin meillähän oli akku työryhmä aikuiskoulutusta pohtiva työryhmä

mainitsen vain yhden

aikuinen työssä oleva voi saada kahden lukuvuoden ajan aikuiskoulutustukea siirtyäkseen opiskelemaan esimerkiksi työttömyysuhan alla parantaakseen työmarkkina asemaansa

sitten mitä tulee arvoisa puhemies vajaakuntoisten tai osatyökykyisten työllistämiseen niin mainitsen vain yhden esimerkin

meillähän on menossa se työpankkikokeilu josta nyt tänä syksynä saadaan ensimmäisiä tuloksia

itse ajattelen että työpankilla katsotaan nyt mitkä ne tulokset ovat voidaan hyvin pitkälti vastata siihen että heikossa työmarkkina asemassa olevat heikosti työllistyvät voisivat tämän työpankin kautta löytää uuden polun ja uuden alun

arvoisa puhemies

siitähän sovittiin silloin kun työmarkkinajärjestöjen kanssa tätä asiaa pantiin eteenpäin että järjestöt neuvottelevat keskenään ja ulkopuolinen arvioi sitten tämän tuloksen

on ihan hyvä että ulkopuolinen katsoo onko näin onko saavutettu se tavoite joka neuvotteluille on asetettu